pitää muistaa yleisenä periaatteena että yrittäjien pitää voida keskittyä mahdollisimman hyvin varsinaiseen liiketoimintaansa ja viranomaissäätely ja viranomaisten vaatimat byrokraattiset toimet on pidettävä mahdollisimman vähäisinä

varsinaisesta puheenaiheesta olen sitä mieltä että tämä presidentti niinistön palkanalennusesitys oli hyvin solidaarinen ele ja varmasti hän halusi näyttää siinä esimerkkiä muulle kansalle

muilta osin kyllä ihmettelen syvästi perussuomalaisten ja vasemmiston näkemystä että ikään kuin tämä olisi jonkinlainen verotusyhteiskunta ja hyvinvointiyhteiskunta jonka varassa pelkästään me pyörimme

kyllä se minun mielestäni on päivänselvää että jopa kaikille pienituloisimmillekin on työnteko parempi ratkaisu kuin se oikeudenmukaisuus jota tolppanen tarjoaa eli oikeudenmukaisuus ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tämä esitys laiksi valtion yhteisten tieto ja viestintäteknisten palveluiden järjestämisestä on minusta pääpiirteittäin erittäin hyvä

eikö parempaa ole kuitenkin se että kaikki tekevät työtä ja saadaan pienituloisten palkkataso nousemaan kun kilpailukyky paranee ja suomalaiset yritykset vievät ulkomaille enemmän tavaraa ja näin hyvinvointi leviää ja lisääntyy kautta suomen

kuten ministerinkin suusta kuultiin erityisen ilahtunut olin kun hän näin totesi toiminnan hajautettu luonne tulee säilymään ja meidän ei tarvitse eri paikkakunnilla pelätä toimintojen lakkautuksia

en nyt siihen lähde mukaan enkä ala kehua lappeenrantaa sen enempää potentiaalisena sijoituspaikkakuntana vaikka kyllä tietenkin aihetta olisi

on pidettävä huoli siitä että ydinosaaminen tai ainakin ydinymmärrys valtion ict palvelujen suhteen säilyy omissa käsissä mutta sen päälle on kyllä hyödynnettävä suomalaista yksityistä ict osaamista niin paljon kuin mahdollista

arvoisa puhemies

valtion tehtävä on toiminnan koordinointi kontrollointi

pitää lähteä kuitenkin siitä kuten käytäntö on osoittanut että pääosin kyse on positiivisesta asiasta ja ihmiset ovat hyvissä aikeissa ja elävät ja ovat täällä suomessa niin kuin suomessa kuuluu ollakin

se on äärimmäisen tärkeää ettei tehdä päällekkäisiä toimintoja ettei pyörää keksitä kerran vuodessa eri puolilla suomea uudestaan

toki on ongelmia ja lieveilmiöitä

tuolla kaakkois suomessa on esimerkiksi tällaisia kiinteistöjä joiden omistajat ovat ties missä venäjällä ja vuosikausiin heistä ei ole kuultu mitään

tämä on tietysti harmillista ja tavallaan tietyssä mielessä varallisuuden tuhlaamista eikä tällaista tulisi tapahtua

toki valtion tulee tarjota sitten riittävät rajapinnat siis tekniset rajapinnat ja ohjeistus kunnille jotta kunnat voivat hyödyntää muun muassa avointa dataa kun se konsepti saadaan ajan mittaan kunnolla käyttöön mutta valtion tehtävä ei ole kantaa vastuuta kuntien tietojärjestelmistä

siinä mielessä kuten edustaja niikko esitti ja kuten edustaja sanni grahn laasonen perjantaina täällä esitti se että perustettaisiin tällainen ulkomaalaisomisteisten kiinteistöjen hallintarekisteri tai vastaava jolla voitaisiin tarkkailla sitä ketkä näitä kiinteistöjä omistavat ja millä tavoin on erittäin kannatettava ajatus

kaupan aukioloaikoja käsittelevän selonteon tarkastelun myötä muutostarpeet voimassa olevaan lakiin ja nykykäytäntöihin ovat tulleet todella selkeästi esille

kauppojen aukiolon merkitys kasvaa kuitenkin jatkuvasti

voi sanoa että nämä nykyiset ajastaan jääneet vähittäiskaupan aukiolorajoitukset ovat muodostaneet tai ainakin jatkossa muodostavat myös liiketoimintojen kasvulle esteen

harmillisesti alueellinen käsittely on kuitenkin johtanut siihen että lupaprosesseissa on huomattavia eroja eri puolilla maata eikä elinkeinonharjoittajien yhdenvertaisesta kohtelusta välttämättä voida näin ollen puhua

tasapuolisuuden vuoksi tärkeää olisi myös se että yhdistykset ja esimerkiksi kauppakamarit voisivat hakea poikkeuslupaa kokonaiselle maantieteelliselle alueelle eivätkä vain yksittäiselle yritykselle

arvoisa puhemies

kaakkois suomen edunvalvojana tiedän hyvin tarkasti mitä vähittäiskaupan nykyiset aukiolorajoitukset sekä samalla rajusti kasvanut venäläismatkailijoiden määrä ja ostovoima tarkoittavat

tässä on kyse reilun miljardin euron vuosittaisesta lisästä suomen ja erityisesti kaakkois suomen vähittäiskauppaan ja palveluille

etelä karjala eli lähinnä lappeenranta ja imatra painii jo omassa sarjassaan palveluiden tarjoamisessa venäläismatkailijoille mutta kymenlaakson puolella käyttämätöntä potentiaalia on tässä suhteessa vielä valtavasti

varsinkin eteläinen kymenlaakso vaalimaa hamina kotka on monien mahdollisuuksien äärellä

siksi kaupan aukioloaikojen päivittäminen ajan tasalle on tarpeen

lopuksi haluaisin todeta että nämä edustaja pekkarisen ja talousvaliokunnan esittämät kolme pontta ovat kannatettavia ja ne tulisi ottaa huomioon asiaan kuuluvalla vakavuudella

olisin kyllä hyvin tarkka jos sitä siitä ylöspäin enää aletaan nostaa sillä kuten täällä monissa puheenvuoroissakin on tullut jo esiin tämä voi muodostaa sitten jo kasvun esteen yritykselle ja se ei tietenkään ole hyvä asia

aika usein unohtuu tässä alvivelvollisuudessa se että sen myötä tulee myös arvonlisäveron vähennysoikeus yrittäjälle ja yritykselle ja nämä yrittäjät jotka eivät ole alvivelvollisia eivät sitten voi myöskään vähentää ostoistaan maksettavaa alvia ja näin ollen kaikki on heille ikään kuin kalliimpaa

tämä on tosiaan hyvä alku ja suurempiakin keinoja meillä olisi käytettävissä kuten investointeihin paremmin kannustava veromalli niin sanotun viron veromallin pohjalta

onneksi järki sittemmin voitti ministeriön virkavalmistelijoiden yksiniittisen suppeakatseisuuden ja meillä on nyt käsiteltävänä suhtkoht käyttökelpoisia esityksiä täällä tänään

sitä pitää kehittää

ja tietysti tähän alviin liittyen vielä niille joita se alvivelvollisuus koskee tärkeä asia on tämä arvonlisäveron muuttaminen laskuperusteisesta maksuperusteiseksi eli yrittäjä tosiaan tilittää sen arvonlisäveron valtiolle silloin kun sen rahan asiakkaalta saa eikä vasta silloin kun asiakas sen lupaa maksaa

tämä on minusta erittäin hyvä lakiesitys ja erityisesti mieltä lämmittää että se on lähes yksi yhteen sen kirjallisen kysymyksen tekstin mukainen jonka noin vuosi sitten hallitukselle tein

tämä on tyypillistä erityisesti ict alalla

tässä on vissi ero syntyykö se maksuvelvollisuus laskun kirjoituksen yhteydessä vai siinä vaiheessa kun rahojen pitäisi eräpäivänä olla tilillä

tässä esityksessähän on kolme tällaista kriteeriryhmää jotka tiivistetysti ilmaistuna edellyttävät hyvin tiivistä yhdessäoloa sen valmennettavan tai opetettavan lapsen tai muuten lapsen kanssa jonka kanssa ollaan tekemisissä

jos meillä on uskallusta tehdä lisää tämänkaltaisia kilpailukykyä parantavia työllisyyttä lisääviä toimia niin valtion kassaan kilisee vain entistä enemmän rahaa

ei pidä katsoa seuraavan kvartaalin tai vuoden lopun exceleitä ja miettiä että rohkaistessamme yrittäjyyttä ja tehdessämme sijoitustoimintaa rohkaisevia verotuksellisia ja muita ratkaisuja maksaisimme siitä alentuneina verotuloina

kyllä minusta tulisi organisaation kaikkien henkilöiden taustat pystyä tarkistamaan jos niin halutaan

siis sen ei välttämättä pidä olla pakollista mutta kuitenkin se mahdollisuus pitää olla että kaikkien taustat päävalmentajien puheenjohtajien hallituksien jäsenten voidaan tarkistaa koska monesti näissä pedofiiliporukoissa verkotutaan ja ollaan myös hyvin erilaisissa tehtävissä eikä välttämättä juuri siinä tehtävässä jossa eniten ollaan sen lapsen kanssa tekemisissä

tiedän ja onneksi varsin moni muukin täällä salissa tietää että mutkan takana on sitten menestys kunhan vain teemme oikeita ja rohkeita päätöksiä ja riittävän nopeasti

jokainen joka on vilpittömin aikein liikkeellä varmasti antaa sen rikostaustaselvityksen tehdä niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tänään todettu

niin työntekijä yrittäjä kuin sijoittajakin ovat kaikki palkkansa ansainneet ja tämä kolminaisuus luo pohjan sille hyvinvoinnille josta me haluamme pitää kiinni

uskon myös että jos lasten kanssa työskentelevät tietävät että vaikkei se kontakti lapseen niin läheinen siinä tehtävässä olisikaan vapaaehtoistyössä mutta että nämä taustat kuitenkin selvitetään niin silloin myöskin tämän lain ennalta ehkäisevä vaikutus kasvaa merkittävästi ja näissä rosvo ja rikollispiireissä tulee yleiseen tietoon että turha edes yrittää koska sitten ennen pitkää kuitenkin narahtaa

meillä on muutamia tällaisia arvokkaita juhlapyhiä kuten joulupäivä ja meille suomalaisille tärkeä juhannuspäivä jolloin kauppiaidenkin on syytä hiljentyä ja on syytä levätä

kuitenkin on sitten kolme tällaista niin sanottua arkipyhää eli loppiainen helluntai ja helatorstai jotka erityisesti tuolla kaakkoisessa suomessa ovat vilkkaita kaupankäynnin päiviä nyt kun niille päiville on viime vuosina näitä poikkeusaukioloaikalupia saatu

nämä tänään päätettävät toimenpiteet ovat ensimmäiset pienet askeleet sillä pitkällä polulla jota meidän tulee kulkea jotta saamme suomen jälleen menestymään

haluaisinkin kysyä ministeriltä olisiko mahdollista kuitenkin kehittää lakia siten että nämä kolme arkipyhää eli loppiainen helluntai ja helatorstai huomioitaisiin siten että tällöin kaupat voisivat vapaammin olla auki ilman poikkeuslupaa

oppositio tuolla välillä aina moittii hallitusta jahkailusta

nyt kun toimitaan nopeasti ja edistetään suomen asiaa ei tunnu sekään kelpaavan

täällä on useassa puheenvuorossa yli puoluerajojen nostettu esiin tämä sotilaiden eläkkeelle jääminen ja siihen liittyviin muutoksiin liittyvä huoli ja osaltani yhdyn tähän huoleen

eläkkeelle jäävät sotilaat muodostavat sodanajan johtamisjärjestelmän rungon ja toimivat johtamisreservinä sodanajan joukoille ja ovat näin ollen elintärkeä osa maamme puolustusta

näin ollen lainsäätäjän on mielestäni syytä tiedostaa että sen säätäessä tältä osin tätä uudistusta ei kyse ole pelkästään sosiaalipolitiikasta vaan myös puolustuspoliittisesta linjauksesta ja toivonkin että eduskuntakäsittelyssä sotilaiden eläkkeellejääntijärjestelyihin liittyvä huoli huomioitaisiin ja pohdittaisiin miten se tehtäisiin puolustuskykymme uskottavuutta vaarantamatta

rikollisuus kovenee kansainvälistyy ja on aina yhä ammattimaisempaa

mitä törkeämpi rikos sen enemmän sitä on yleensä suunniteltu

siksi on tärkeää että poliisimme ja oikeusjärjestelmämme voivat puuttua rikosten valmisteluun ja niiden suunnitteluun ja tärkeää on että rikolliset saavat ansaitsemansa rangaistuksen myös ilkitöidensä suunnittelusta

näiden suhteen lainsäädäntömme laahaa muutenkin jäljessä

ilman muuta tämä ajatus on kannatettava

samassa yhteydessä kuitenkin pitää pitää huoli siitä ettei sormenjälkirekisteriä käytetä vääriin tarkoituksiin

meillä on valitettavia esimerkkejä löperöstä rekisterien käytöstä ja lainsäädännöllä pitää sitten varmistaa että rekisteriä käytetään todellakin tietyn törkeän rikoksen tutkimiseen ja systeemin on oltava aukoton etteivät esimerkiksi sormenjälkitiedot päädy vääriin käsiin vahingossa

arvoisa puhemies

on muistettava että jos todelliset työmatka ajon kustannukset ylittävät verovapaan korvauksen ne ovat tulonhankkimiskuluja ja siten jo sellaisinaan vähennyskelpoisia

varmastikin normaaliin perheajoon tällainen auto on riittävä mutta halvalla kinnerillä ei ajeta kymmenientuhansien kilometrien vuosittaisia työajoja

tässä suhteessa hallituksen esitys lievästi lyö jaloille niitä työntekijöitä jotka työnsä luonteen ja kilometrimäärien takia ovat pakotettuja ylläpitämään niin sanottua keskitasoa parempaa tai isompaa autoa

voi olla että esitetyt verotuottolaskelmat on tehty yläkanttiin

onko esimerkiksi työnantajilla halua maksaa verovapaan enimmäiskorvauksen ylittäviä korvauksia vai löydetäänkö uusia toimintatapoja asian ohittamiseksi

on mahdollista että palkansaajat tulevat nykyistä useammin vaatimaan kilometrikorvauksella korvaamatta jäävän osuuden vähentämistä tulonhankkimiskuluna mikä sekin osaltaan saattaa lisätä hallinnollista taakkaa niin yrityksissä kuin verohallinnossakin

arvoisa puhemies

tuolla etelä karjalassa lappeenrannassa kun katsoo turistivirtaa erityisesti näinä arkipyhinä niin voi olla täysin vakuuttunut siitä että kauppojen tulisi voida olla arkipyhinä auki

kyse ei ole pelkästään turistien oikkujen noudattamisesta vaan siitä että yksinkertaisesti esimerkiksi venäjällä pidemmät vapaat sattuvat juuri silloin kun meillä näitä arkipyhiä on ja ostokykyistä asiakaskuntaa maahan saapuu kaakkoiseen suomeen helsinkiin eteläiseen suomeen lapin hiihtokeskuksiin sun muualle

monesti pohdituttaa esimerkiksi se miksi suomessa on eun alhaisimmat tuottajahinnat mutta silti kuluttajalle hinta ruokakorista on eun suurimpia ellei peräti suurin

kohtelun tulisi olla tasapuolista joka puolella suomea ja minusta paras keino kohdella yrittäjiä tasapuolisesti on se että liikettä voi pitää auki silloin kun haluaa

eihän sitä ole pakko sitten auki pitää arkipyhänä ellei halua

tältä pohjalta itse kyllä kannatan edustaja männistön lakiesitystä ja toivon että talousvaliokunta antaa tästä myönteisen lausunnon

yksi keino jolla voitaisiin nopeasti vaikuttaa vähittäiskaupan houkuttelevuuteen uusien toimijoiden näkökulmasta olisi vapauttaa mietojen alkoholijuomien myyminen lisenssiperustalla ruokakauppoihin

tämä poistaisi sen tämänhetkisen epäkohdan jolla tietyt marketit saavat kilpailuetua sillä perusteella että marketilla on alko myymälätiloissaan

edelleen marketti jolla on tiloissaan alkon lisäksi apteekki on kilpailullisesti aivan erilaisessa asemassa suhteessa pelkkään perustason vähittäistavaramarkettiin

kuten aiemmin totesin edullisen ruokakorin tulee olla jokaisen suomalaisen perusoikeus

tämä hallituksen esitys on kyllä hyvä liike parempaan suuntaan mutta ei ratkaise näitä laajakaistahankkeen ongelmia kuten täällä monessa puheenvuorossa ollaan todettukin

ja se osoittaa kyllä sen että nämä laajakaistahankkeen ehdot ovat aivan liian tiukat ja voidaan vetää se johtopäätös että näillä ehdoilla ei sitä kaupallista tarjontaa tule

kuitenkin näitä kiinteitä valokuituyhteyksiä tarvittaisiin tuolla syrjäkylillä niin kuin täällä on todettukin etätyötä varten ja viranomaiset sähköistävät palveluitaan ja halutaan että kansalaiset käyttävät näitä netin kautta ja silloin tarvitaan näitä laajakaistayhteyksiä

on aika hurja ajatus se että nyt tällä hetkellä näitä hankkeita viedään eteenpäin hyvin pitkälle osuuskuntien voimin eli siis käytännössä harrastelijat tai harrastelijan kaltaiset ryhmät tekevät näitä verkkojen vetoja

arvoisa puhemies